sitten näistä rakenneuudistuksista

kiitos herra puhemies

täältä pitäisi lähteä hallituksen ja opposition riveistä yhteinen vetoomus työmarkkinajärjestöille jotta ne saisivat aikaan toimia joilla työllisyyttä pystyttäisiin pidemmällä aikavälillä selkeästi parantamaan

esimerkiksi me kannatamme sitä että kun on viisi vuotta kuntasuoja niin että aina kun tulee yksi yhteen niin kaikki säilytetään kaikki koulutoimenjohtajat kaikki apulaiskaupunginjohtajat että siitä voi leikata

monissa kysymyksissä on moitittu hallitusta että ei ole tehty mitään

no meillä on esimerkiksi biotalouteen liittyviä useampia hankkeita kuopiossa kemissä kemijärvellä ja jotta nämä hankkeet lähtisivät liikkeelle toteutuisivat se edellyttää tietenkin että infra on kunnossa

minusta se on se ainoa konsti

sillä että käymme sitä tai tätä keskustelua onko työllisyymäärärahoja riittävästi tämä asia ei korjaannu

kun puun saatavuuden ja puuhuollon kaikissa tilanteissa pitäisi sujua katkeamattomasti niin tällä ehdotuksella tätä tavoitetta lyödään päähän

kun tämä ei sisällä jaksotusta kun taas muut pääomatulot ovat säännöllisiä esimerkiksi vuokra tai asuntotulot niin tämänkaltaisissa puunmyyntituloissa tarvittaisiin poikkeus jolla näitä tuloja voitaisiin tasasuuruisina tasata useammalle vuodelle

joitakin pieniä merkkejä on käynnissä ja niin kuin täällä jo edustaja turunen totesi telakkateollisuudessa on positiivista virettä

tämä herätti kysymyksen

tämän lain voimaan tultua jos minä esimerkiksi sahauttaisin ja höyläyttäisin materiaalia omaan projektiini sellaisella yrittäjällä jolla ei ole tyyppihyväksyntää tai merkintää niin voiko rakennusvalvoja kieltää etten voi käyttää niitä omia höylättyjä ja niitä runkomateriaaleja

muutoin tämä toimii niin että verosuunnittelun avulla puunmyynnit pienenevät ja tehokkuus ja tuottavuus kärsii ja koko metsätalous on silloin menettäjä

markkinat luottavat tähän suunnitelmaan ja meidän pitää vain löytää lisätyöntöä lisävauhtia ja sen tähden on tärkeätä että uskotaan kasvuun

edelleen keskusta on esittänyt lapsilisäleikkauksen perumista ja sen tähden ehdotamme että tästä verohallinnollisesti kalliiksi tulevasta verotuksen lapsivähennysjärjestelmästä luovuttaisiin

tämä rahoitettaisiin niin kuin aiemmin olemme esittäneet tupakkiveroa kiristämällä

myös omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio pitäisi lukea mukaan pääomatulojen tappioon

suomeen pitäisi saada enemmän yrityksiä ja yrittäjiä ja se edellyttää erilaisia kannustimia

tämä mahdollistaa sen että äänestämällä aikanaan tämän ehdotuksen pohjalta myös ne edustajat jotka ovat edustaja kauman lakialoitteen allekirjoittaneet voivat tukea sitten perjantaisessa äänestyksessä tätä ehdotusta

arvoisa puhemies

julkisten menojen suhde bkthen on se joka huolestuttaa

täällä on noussut esiin moneen otteeseen että paikallinen sopiminen saattaisi olla se joka mahdollisesti keventäisi työttömyyttä synnyttäisi uusia työpaikkoja

eli ehdotan että nämä esitykset otetaan äänestyksessä käsittelyn pohjaksi

kysyisin onko teillä asenteellisia asenteita paikallista sopimista kohtaan

ja onko teillä todellista halua murtaa työttömyyttä ja nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyttä käyttämällä mahdollista paikallista sopimista niin että ennakkoluulottomasti oltaisiin luomassa edellytyksiä jossa pitkän aikaa työttömänä oleva henkilö voisi ottaa vastaan työtä kuntouttaa itseänsä ja murtaa niitä esteitä joita siellä on olemassa

hallituksen ja keskustan välinen näkemysero tasapainottamisessa liittyy oikeastaan siihen että me haluamme aikaan kasvua sellaista kasvua joka ei rasita vaihtotasetta

haluamme suunnata kulutuskysyntää nimenomaan kotimarkkinoille niin että suomalainen tuotanto suomalainen yritystoiminta kykenevät tuottamaan suomalaiselle kuluttajalle ja sille ostovoimalle senkaltaisia tuotteita jotka kiihdyttävät yritystoimintaa ja samalla parantavat vaihtotasetta

tässä on se suuri erimielisyys

sen tähden me painotamme kotimaista energiaa kotimaista ruuantuotantoa metsien moninaiskäyttöä ja yrittäjien tukemista niin että syntyy innostusta ja innovaatioita

arvoisa puhemies

toive ympäristövaliokunnalle kun tätä asiaa käsitellään sellaisille ajatuksille että kun esimerkiksi edustaja kalli sieltä metsästä hevosen kanssa tuo ne puut sinne lanssipaikalle ja tilaa sinne sen tutun ja turvallisen sahan jolla on myöskin se höylä se jatkossakin olisi mahdollista niin ettei tarvitsisi kuljettaa kymmeniä kilometrejä viedä sinne vilkkaille liikenneväylille käyttää ulkoa tuotua polttoainetta vaan tällainen kestävä talous jatkossakin olisi mahdollista

rouva puhemies

kun olen kuullut keskustelua kolmisen tuntia niin haluan muistuttaa että elämme tilanteessa jossa raaka aineiden hinnat öljyn ruuan ja monien sellaisten tarvikkeiden hinnat jotka vaikuttavat kuluttajiin ovat selvästi alempana kuin koskaan aiemmin ja meillä on koulutettua työvoimaa

silti meille ei synny investointeja ja itselläni on se käsitys että se johtuu siitä että yrittäjillä ja yrityksillä ei ole luottamusta pitkälle tulevaisuuteen vaikka hallitus on tehnyt rakenteellisia uudistuksia on purkamassa byrokratiaa ja suuntaamassa voimaa sinne suuntaan minne odotetaan

eli luottamusta odotetaan nyt nimenomaan yhteiskuntasopimusneuvotteluista

jos ne onnistuvat niin varmaan se kiihdyttää sitä että ennustettavuutta tulee lisää syntyy investointeja voidaan työllistää

täällä on moneen otteeseen kysytty miksi keskusta nostaisi arvonlisäveroa

tämä on yksi osa jolla haluaisimme nostaa kuluttajien luottamusta talouteen

arvoisa puhemies

esitän ihan yhden konkreettisen kysymyksen jota jo jossain vaiheessa ministerille vihjailin

suomen hallituksen tärkein tehtävä on toimia niin että kuluttajien luottamusta voidaan parantaa ja nostaa

ministerin omassa synnyinkunnassa köyliössä tämänkaltaisia tapauksia on hyvin paljon joissa viljellään erikoiskasveja ja joudutaan pitämään taukoja neljän vuoden viiden vuoden ja tätä pinta alaa pitää olla hyvin paljon käytettävissä

jotta tulevaisuudessakin olisi mahdollista viljellä näitä erikoiskasveja samalla tavalla käyttää hyväksi niitä koneketjuja ja investointeja joita tiloilla on niin pitäisi mahdollistaa tämä nykyinen käytäntö

oletteko te valmiit ministeri toimimaan niin että jatkossakin peruslohkosta osa voidaan vuokrata ja osa pitää itsellään jotta se omistaja voi säilyttää nämä viljelyoikeudet

tähän edustaja viitaselle

kyllähän velkaantumisen hallinta edellyttää vientiä ja kasvua ja meidän julkinen talous joka on monista eri toimista johtuen päässyt liian suureksi rasittaa selvästi vientiä koska se pitää veroastetta erittäin korkealla

sitä kautta kun vienti paranee meillä on mahdollisuus sitten palata tähän ja arvioida julkinen talous sellaiseksi minkä kokoinen julkinen talous suomella voi olla

tämän ison asian onnistuminen riippuu siitä kuinka nopeasti siellä tulevilla sote alueilla ne ihmiset joita tämä koskettaa tavalla tai toisella synnyttävät sen käynnistystyön millä tavalla niitä palvelupisteitä ja hoitoketjuja syntyy niin että parhaat mahdolliset asiantuntijat ovat siellä hoitoketjujen alkupäässä jossa pystytään tekemään se lastensuojelutapauksen arviointi ja jossa pystytään arvioimaan mihin kuuluu tuo vanhus

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä tukee tätä hallitusohjelmaa ja tämän hallituksen ohjelmassa ympäristöministeriön asemaa on vahvistettu ja sen tehtäviä laajennettu niin että se pystyy ottamaan entistä paremmin vastaan niitä haasteita joita ilmastonmuutos ja tämän päivän ihmisten tarpeet edellyttävät

siinä pitää elää ajassa ja nimenomaan ympäristöstä huolehtiminen on ylisukupolvista

täällä me hoidamme asioita aina yksi vaalikausi kerrallaan

sen tähden tästä keskustelusta pitäisi syntyä voimakas signaali jolla tämä työ käynnistyy ja ne ihmiset jotka siellä ovat voisivat lähteä muovaamaan ja viemään eteenpäin tätä asiaa

se on seuraavan vaalikauden hallitusneuvotteluiden asia sitten pohtia niiden puolueiden ja niiden edustajien jotka ovat mukana minkälaisella hallinnolla lähdetään siitä eteenpäin

toimeenpano olisi paljon helpompaa sen jälkeen

kansantalouden kokonaistalouden ja työllisyysasteen kannalta kun joka tapauksessa suomessa tuotetaan jonkinlaista energiaa kivihiilellä tai puulla tai turpeella pienpuu ei ole pelkästään energianlähde vaan sillä tavalla että pienpuuta korjataan halutaan ylläpitää metsien terveydentilaa

kumpi on kansantalouden ja kokonaistalouden kannalta edullisempaa polttaa hiiltä vai pitää yllä aktiivista pienpuun korjuuta antaa sille tukea joka varmaan aluetalouden kannalta tuottaa enemmän verotuloja kuin tämä hiilen polttaminen

arvoisa puhemies

tänään täällä eduskunnassa käsittelyn pohjana on hallituksen ja valtiovarainvaliokunnan budjetti ja siinä selkeästi lähdetään siitä että ympäristöministeriölle luodaan erinomaiset toimintaedellytykset ottaa vastaan haasteita

täällä ei juosta huhujen perässä eikä torjuta sellaisia huhuja jotka tulevat muualta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minusta suomalaisen elintarviketalouden ja suomalaisten kuluttajien kannalta kaikkein tärkein kysymys on se mitenkä näitten uudistusten pyörteissä suomalaisen viljelijän asema suhteessa samoilla sisämarkkinoilla toimivien muiden viljelijöiden asemaan säilyy

suomalaisille lapsille ja nuorille ei voi antaa sen parempaa aarretta kuin hyvä koulutus ja siitäkin olemme kaikki yhtä mieltä että yhteiskunnan merkittävin tehtävä jatkossakin on varmistaa tämä hyvä koulutus koska se luo tasapainoiset edellytykset

käsittelyn pohjana oleva valtiontalouden kehys on valtiovarainvaliokunnassa ollut kolmen kuukauden ajan käsittelyssä ja sinä aikana erilaisten talouden ennusteiden osalta valitettavasti talouden kasvu ei ole parantunut vaan on mennyt huonompaan suuntaan

samaan aikaan kun suomessa markkinahinnat viljan ja lihan osalta ovat heikentyneet ja myös me olemme täällä tehneet tiettyjä leikkauksia jotka kohdistuvat syvään maaseutuun yksityistiet polttoaineveron palautus ja tämänkaltaiset asiat on syytä kysyä säilyykö suomalaisen tuottajan mahdollisuus kilpailla ruotsalaista tanskalaista ja hollantilaista viljelijää vastaan

se mistä meillä on suuri erimielisyys johtuu siitä että tähän asti koulutusjärjestelmämme on perustunut siihen että toisen asteen kattavaa koulutusta on pystytty antamaan alueellisesti hyvin tasavertaisesti ja nyt tämän järjestämisluvituksen myötä on syntynyt uhkakuvia että tähän järjestelmään puututaan niin että jatkossa tämä ei olisikaan itsestäänselvyys

tämä paketti sisältää myöskin kasvu ja työllisyyspaketin johonka käsittelyn aikana keskustan valiokuntaryhmä on yrittänyt saada aikaan parempia tehotoimia joilla kasvua ja työllisyyttä olisi voitu saada paremmin aikaan

ja kun edelleen valitettavasti ympäristöministeriö suomessa säätää lakeja jotka heikentävät ja vaikeuttavat esimerkiksi karjanlannan käyttöä ravinteiden käyttöä ja torjunta aineiden käyttöä minun on pakko tunnustaa viljelijänä että koen että oma asemani suhteessa näihin ammattiveljiin muualla heikkenee

arvoisa puhemies

tässä suomen pankin kasvuennusteessa todetaan että investointien aikaansaanti on se yksi ydinkysymys

ja sen tähden on syytä nyt käydä keskustelua siitä mitenkä taataan että saatavuus alueellisesti suomen eri osissa jatkossakin on mahdollista että tulevat suomalaiset pystyvät selviytymään

te olette antaneet sympatiaa palkkamaltille te olette antaneet sympatiaa yritysten säädösten purkamiselle byrokratian purkamiselle ja tämänkaltaisille positiivisille asioille

täällä tämän keskustelun aikana oikeastaan nousi esiin orastavaa toiveikkuutta siitä että kun tullaan käymään nämä seuraavan hallituksen muodostamisneuvottelut niin samassa yhteydessä tätä pakettia voidaan tarkastella uudella tavalla sekä investointien työllisyyden että kasvun osalta ja tikun nokkaan nousi oikeastaan perustienpito kotimainen energia jolla korvattaisiin ulkoa tuotavaa energiaa ja muita sellaisia toimia joilla tuontia voitaisiin korvata kotimaisella tuotannolla ja työllä

millä aikavälillä te ministeri rinne olette valmiit edistämään yrittäjyyttä investointeja ja sitä että me saisimme aikaan säädösten purkua niin että syntyisi ennustettavuutta ja yritykset olisivat valmiit investoimaan

ensinnä tähän energiaan

toivoisin että lähtökohtana tähän ajatteluun otettaisiin uusi näkökulma niin että ei pelkästään tarkasteltaisi sen yhden lämpölaitoksen yhden teollisuuslaitoksen tai yhden tuottajan näkökulmasta vaan lähtökohta olisi koko se klusteri koko aluetalous oikeastaan koko kansantalous

ne menetykset edullisuudessa mitä esimerkiksi kivihiilen korvaaminen sille lämpölaitokselle tai lauhdelaitokselle aikaansaa ovat minimaalisen pieniä sen rinnalla kun syntyy vaihtoehtona se kotimainen jossa arvoketju on monipolvinen jossa työtä ihmisille syntyy siellä korjuupäässä kuljetuksessa joka vahvistaa tutkimusta kehitystoimintaa ja samalla ylläpitää suomalaisen luonnon ja erityisesti metsien hyvää terveydentilaa

siksi myös tälle panostukselle on laskettava senkaltainen hinta että se tuo verotuloja luo uusia työpaikkoja luo ennustettavuutta pitkälle tulevaisuuteen sekä varmistaa myös sen että metsämme voivat järeytyä

sen seurauksena myös sahateollisuus ja mekaaninen metsäteollisuus voivat olla varmoja siitä että niillä on käytössä puuta

toinen asia johonka haluan kiinnittää huomiota on se että voi olla että näiden päätösten seurauksena syntyy tilanne jossa kunnat joutuvat nostamaan sekä palvelumaksuja että veroprosenttia minkä seurauksena kotimarkkinat saavat jonkinlaisen sokin ja mikä vaikuttaa siihen että kasvu ei jatku sehän on varmistanut tämän matalan kasvun ylläpitämisen tähän asti siihenkin pitää varautua

herra puhemies

haluan vastata edustaja sasin esittämään väitteeseen siitä että tämä yrittäjävähennys ja tehty yhteisöveron alennus olisivat jotenkin yhteydessä toinen toisiinsa

ne joille nyt ehdotamme yrittäjätulovähennystä eivät ole millään tavalla hyötyneet yhteisöveron alennuksesta

jotta yritykset olisivat tasavertaisia ja pääsisivät samalle viivalle se edellyttäisi nimenomaan sitä että tämänkaltainen vähennys olisi mahdollinen

toivon että erityisesti lapsilisien leikkausta harkittaisiin uudelleen ja että se kompensoitaisiin niin kuin aiemmin olemme esittäneet perumalla tämä oppivelvollisuusiän nosto ja ottamalla käyttöön nykyistäkin ankarampi tupakkivero jotta voisimme varmistaa sen että lapsiperheillä jatkossakin olisi luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen ja ettei ainakaan tällä asialla perheiden perustamiseen ja lapsien lukumäärään olla vaikuttamassa millään tavalla

myös nämä yrittäjät jotka eivät hyödy yhteisöverosta saisivat jonkinlaisen hyödyn ja kiihokkeen siihen että kannattaa yrittää ja kannattaa olla jatkossakin mukana yrittämässä

toivon valtiovarainministeri rinteelle menestystä ja voimia näissä neuvotteluissa joissa toivottavasti saadaan aikaan asioita jotka mahdollistavat sen että uusia työpaikkoja syntyy ja olemassa olevia voidaan puolustaa ja että myös kotimaisen energian asemaa voidaan vahvistaa ja että perhepoliittiset päätökset ovat senkaltaisia että ne kannustavat perheiden perustamiseen ja erityisesti että tulevaisuudessakin on terveitä kansalaisia kaiken ikäisiä

kiitoksia

arvoisa puhemies

meillä on erilaisia ihmisyyskäsityksiä mutta keskustaa ei voi syyttää siitä ettemmekö me olisi yrittäneet parantaa

meillä on historiassa kansanterveyslaki meillä on peruskouluasetus meillä on paljon asioita joilla on pyritty parantamaan ihmisyyden edellytyksiä

kuitenkin ihmisyys edellyttää sitä että kun on tilanteita joissa tuloton ihminen saattaa joutua tilanteeseen jossa joutuu anelemaan jossa tulee syrjityksi jossa saattaa joutua väkivallan kohteeksi niin lailla pitää turvata hänen asemansa

uskon että terve ihminen ja ihmisyys eivät käytä välttämättä tätä

toivon että jokaisen yksilön vastuu omasta elämästään omasta perheestään ja omasta läheisestään paranee mutta valitettavasti tämä yhteiskunta on kehittynyt toiseen suuntaan ja sen tähden tarvitaan tiettyjä perälautoja

mutta uskon että keskustalla tässä asiassa menneisyydessä on puhtaat paperit ja toivon että tulevaisuudessa pystymme ajamaan samalla uralla

keskusta on tyytyväinen siihen muutokseen mitä verojaosto ja myöhemmin valtiovarainvaliokunta tekivät hallituksen esitykseen ja siitä haluan antaa tunnustusta sekä verojaoston puheenjohtajalle että koko verojaostolle ja tietenkin valtiovarainvaliokunnalle

pahempaan jo varauduimme ja olimme valmiit tähänkin asiaan jättämään eriävän mielipiteen mutta tämän muutoksen johdosta olemme valmiit tukemaan tätä

kun tehdään kokonaistasetta tämän hallituksen toimista ja verrataan keskustan ja vasemmistoliiton toimia kuntien valtio osuusrahoituksesta niin uskallan joka tilanteessa katsoa kansalaisia silmiin

tämän asian käsittelyn aikana sekä hallituksen ehdotuksessa että verojaostossa nousi esiin toinen ehkä paljon suurempi jollakin tavalla vireillä oleva pommi joka ei liity tähän veroasiaan mutta liittyy kuitenkin tämän alan luvitukseen

ja jos te olette olleet mukana luomassa suomelle tälle nelivuotiskaudelle sellaista strategiaa joka ei pysty luomaan edellytyksiä suomalaiselle yritystoiminnalle joka ei tuota veroja niin ei kannata syyllistää silloin niitä jotka ovat esittäneet toimenpiteitä

vaikka se ei ole verojaoston ja valtiovarainvaliokunnan asia niin haluamme kuitenkin keskustan valtiovarainvaliokuntaryhmä kertoa tähän oman selkeän kantamme

kaikessa pitää olla kuitenkin rehellisyys edistää

meidän mielestämme valtakunnan eri osissa taajaan asutuissa kaupungeissa ja maaseutualueilla taksin tarve ja luvituksen tarve on täysin erilainen

hetkinen saadaanko

haja asutusalueilla joissa auton saanti muutenkin on vaikeaa ja jossa monta kertaa asuu sellaista väestöä jolle kulkeminen on vaikeata iästä johtuen on erityisen tärkeätä että vuorokauden kaikkina aikoina voi tarvittaessa saada taksipalvelua

hetkinen tuota nyt ei

yrittäjille kaikkein tärkein asia on johdonmukaisuus ennustettavuus ja pitkäjänteisyys

ja nimenomaan edustuskuluihin liittyvä ratkaisu hämmensi ja lisäsi sitä että ei voida luottaa eikä uskoa

tämä nykyinen luvitus sen mahdollistaa ja ylläpitää ja sellaisetkin taksit joidenka liiketoiminta välttämättä ei ole kovin merkittävää kykenevät tämän luvituksen ansiosta pitämään yllä hyvää palvelutasoa vuorokauden kaikkina aikoina

yritykset eivät jatkossa käytä enää näitä edustuskuluja sillä tavalla kuin aiemmin ja tästä kärsii erityisesti matkailuyrittäjäjoukko suomessa erityisen paljon

arvoisa puhemies

useilla yrityksillä joille tuli vieraita kauppakumppaneita rajojen ulkopuolelta etenkin pidemmältä oli tapana järjestää samassa yhteydessä tutustumismatka eri puolille valtakuntaa erityisesti pohjoiseen suomeen ja lappiin ja tämän yrittäjävähennyksen poiston seurauksena tapahtui selvä muutos

talli kalmarin vuoro

kansalaisten pääsy terveyskeskuksiin paranee ainoastaan sillä että me kykenemme luomaan mallin joka tuottaa uskoa ja tulevaisuutta siihen että kokeneita pitkäaikaisia lääkäreitä ja heille kokeneita sairaanhoitajia työpariksi voi hankkiutua tulevaisuudessa suomalaisiin terveyskeskuksiin enemmän

ja niin kuin totesin vahinko on jo tapahtunut

nyt meidän pitää siirtyä sitten siihen että kumpi malli maakuntamalli joka on vielä leveämpi harteiltaan vai se vastuukuntamalli on uskottavampi sille henkilöstölle joka hakeutuu terveyskeskuksiin

sen tähden korostan sitä että pitää olla pitkäjänteinen johdonmukainen ja pitää olla uskottavuutta tämänkaltaisissa asioissa

eduskunta edellyttää että hallitus lopettaa välittömästi lainvalmistelun jossa taksiliikennelakia on tarkoitus muuttaa siten että kaikki esteettömät taksit vapautettaisiin lupakiintiöistä

me keskustassa olemme varmoja siitä että nimenomaan maakuntamalli luo vakautta luo uskoa ja varmuutta henkilöstön piiriin ja se mahdollistaa sen että maakunnan sisällä eri järjestöjen välillä ei synny kilpailua rekrytoinnissa vaan se rauhoittaa luo uskoa mahdollistaa sen että hoitosuhteet ja nimenomaan vastuunotto potilaasta paranee

hallituksen tulee luopua samalla myös toisen vaiheen lainvalmistelusta jossa koko ammattimaisen henkilöliikenteen sääntelystä luovuttaisiin

haluamme tässä ohjata ja vaikuttaa hallitukseen niin että tämänkaltainen esitys jolla tätä rajataan tänne ei tulevaisuudessa tulisi

tulemme aikanaan tämän asian toisen käsittelyn yhteydessä esittämään vastalauseen jossa tätä lausumaa tulemme sitten esittämään

ensinnäkin kyllähän suurin juttu tässä on että työllisten rakenteessa pitkäaikaistyöttömien määrä on selvästi lisääntynyt

kun ainoastaan pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen voidaan käyttää palkkatukea niin ei ilmeisesti viime syksynä budjetissa eikä täydentävissä osattu arvioida sitä että pitkäaikaistyöttömien lukumäärä tulee niin merkittävästi kasvamaan

ja tämä on se syy